esitys ei kuitenkaan turvaa riittävästi yrittäjyyden edellytyksiä tässä kokoluokassa ja jääkin nyt sitten nähtäväksi riittääkö yrittäjillä uskallusta uusia tämä rakennuskanta siellä

arvoisa puhemies

lepälle

tietenkään en ajatellut että karjankasvatuksella ei olisi ympäristölupavelvoitteita

alue on tällä hetkellä hyvin epäsiisti rakennukset ovat epäsiistejä ja on pelkästään hyvä että nyt luodaan lähtökohdat tämän rakennuskannan uudistamiselle siellä

karjankasvatuksella on mutta maanviljelyksellä ei varsinaisesti ole ja näin ollen tätä ympäristölupakäytäntöä voitaisiin harjoitella tai miettiä miten sitä voitaisiin sitten käyttää tämmöisessä maanviljelynkin ohjauksessa taikka ympäristövaikutusten arvioinnissa

mitä tähän ennakkotapausluonteeseen tulee tulevaisuudessa myös etelä suomessa tulee olemaan lisää kansallispuistoja joissa tulee olemaan rakennuksia joita varmaan niitäkin pitää kunnostaa

lepän kanssa aivan samaa mieltä siitä että on erittäin mielenkiintoista tämä fosforin kierrätys ja meidän on pakko paneutua siihen miten saamme maailmassa fosforin kiertämään

arvoisa puhemies

ilmaston hiilikierrossa sekä suot että metsät ovat tärkeässä asemassa

tulevan ilmastosopimuksen taakanjakoratkaisut vaikuttavat siihen miten suomalaista puuraaka ainetta käytetään miten paljon sitä käytetään ja mitä sen hyödyntäminen maksaa

epäonnistumista tarkoittaa että luonnollisen metsänielun käyttäminen lasketaan täysimääräisesti päästöksi eli metsänielun käyttämistä tulisi päästö ja tämä on hyvin mahdollista

suomen energiapolitiikalla on tällä hetkellä huomattavan suuri metsäriski ja minun on nyt pakko sanoa tämä ääneen koska tämä on todella erittäin suuri asia koko energiapolitiikalle

arvoisa herra puhemies

tänään on esillä kaksi ilmastolakialoitetta jotka ovat syntyneet maan ystävät kansalaisjärjestön ilmastoprojektin osana ja siinä on myös muita kansalaisjärjestöjä ollut mukana

metsien käyttö tulevaisuudessa ei ole enää yksinomaan omassa vallassamme vaan metsät ovat ihmiskunnan yhteistä omaisuutta taistelussa ilmastonmuutosta vastaan

jos vaadimme metsien käytön rajoittamista kehitysmailta olemme luultavasti itsekin lisääntyvien vaatimusten kohteena

kansalaisjärjestöt tekevät todella tärkeää työtä meidän asenteidemme tietoisuutemme ja toimintatapojemme muuttamiseksi ympäristön kannalta myönteisemmiksi

suomalaisten metsien käyttöä saatetaan kansainvälisillä sopimuksilla rajoittaa huomattavasti ja tämä vaikuttaa suomalaisen yhteiskunnan ja talouden rakenteisiin merkittävästi

arvostamme kokoomuksessa ympäristöjärjestöjen työtä ja kuuntelemme mielellämme lakiesitysten yhteydessä järjestöjä myös valiokunnassa

hyvää työtä ministeri pekkarinen on tehnyt saadessaan vedettyä tämän raskaan työn läpi ja näin menestyksekkäästi

meidän on tulevina vuosikymmeninä ladattava voimavaroja entistä enemmän puuperäisen tutkimukseen ja teollisuuden uudistumiseen

tässä on hyvä suunnanmuutos edessä

ykn ilmastoneuvottelut ovat kesken

on luotava kokonaan uuteen aikakauteen suuntautuva yhteiskuntanäkemys joka huomioi sekä lähtökohtamme että muuttuvan toimintaympäristön

vasta ensi vuoden lopulla olemme paremmin selvillä millainen kansainvälinen ilmastosopimus meitä tulee velvoittamaan ykn kautta

on niin että päästökauppa on kyllä merkittävin keino globaalisti vähentää hiilidioksidipäästöjä

täällä suomessa olemme valmistelemassa laajaa eun energia ja ilmastopaketin toimeenpanoa strategialla ja tulevaisuusselonteolla

suomen tulee tukea päästökaupan leviämistä maailmanlaajuiseksi keinoksi

olisi ollut mielenkiintoista selvittää myös suomelle pahimman tapauksen tie tai sitä voisi nimittää myös suomen uudeksi tieksi

haluaisin kuitenkin vielä kysyä ministeri pekkariselta miten tämä ympäristövaikutusten kokonaisarviointi on nyt tarkoitus toteuttaa jatkossa

skenaariotarkastelun kohteena tulisi olla myös se että ykn ilmastosopimukset rajoittavat merkittävästi suomen metsien käyttöä ja että suomen on metsitettävä huomattavasti enemmän

onko tarkoitus että tätä syvennetään ja sitten seurataan varsinaista ympäristövaikutusten toteutumista ja mahdollisesti sitten muutetaan suuntaa jos on aihetta

juuri tällä hetkellä minun on pakko kysyä miksi ilmastolaki säädettäisiin juuri tässä tilanteessa missä nyt olemme

pakko kysyä myös että sisältääkö lakialoitteiden jättäminen epäilyn siitä että kansainväliset ilmastoneuvottelut eivät ehkä johdakaan riittäviin tuloksiin tai että eun velvoitteet eivät johda päästöjen vähenemiseen

jäämme odottamaan tulevaisuusselonteon päivitystarvetta ykn ilmastoneuvottelujen jälkeisenä aikana